itse asiassa juuri tässä esityksessä on kyse tästä asiasta mitä eduskunta on halunnut ja mitä eduskunta on edellyttänyt

tämä edustaja lindtmanin kysymys on kyllä sellainen että päättäjän vetää nöyräksi se asia että joka ikisellä ihmisellä suomessa ei ole kotia

arvoisa puhemies

sosialidemokratian ydintä ovat toimet heikomman puolesta

sen lisäksi myös perustuslaki edellyttää että tämä varsin hajanainen ja monella säädöstasolla oleva säätely tuodaan nimenomaisesti ja yksinkertaisesti lain tasolle

mutta samalla voisin esittää sellaisen haasteen että kun nyt ruvettiin näitten henkilöiden yksittäisten ehdokkaiden vaalibudjetteja kaivelemaan niin ehkä voimme vertailla sitten vaikka sitä kuinka suuri omarahoitusosuus suhteessa ulkopuoliseen rahoitukseen on minulla tai edustaja sasilla tai kenellä vain

bruttokansantuotteen ohella tulee hyvinvointia mitatessa tutkia heikoimpien oloissa tapahtuneita muutoksia kuten nälänhädässä sinnittelevien ihmisten uhanalaisten lajien tai kokonaisten ekosysteemien muutoksia

mutta kiitos että sain mahdollisuuden käyttää tämän puheenvuoron koska tässä on erittäin merkittävä työ nyt takana tarkastusvaliokunnalla ja katsomme varmasti yhdessä siihen että myös edessä on paljon talkoita tämän asian suhteen

nämä ovat tärkeitä etappeja

meidän on jatkossa tarkoitus kehittää uusi ohjelma jossa vielä tätä päivää enemmän panostetaan myös asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

luonnonvarojen ylikäytöstä on siirryttävä kestävään taloudenpitoon

nimenomaan kun joku herra kokkila tämän aloitti kyllä siellä tammelantorilla sanottiin ensimmäisenä että kokkila voisi muuten aloittaa ihan itsestään tämän tinkimisen ensimmäiseksi

olen kansanedustajavuosieni aikana todella moneen ikävään tapaukseen törmännyt niin perheissä kodeissa kuin sitten siihen että esimerkiksi koulu on lasten työpaikka ja siellä pitää olla olosuhteiden kunnossa

kyseessä on nyt sitten muutos joka koskee rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta rakennuksen suunnittelijoiden ja työnjohdon tehtäviä ja kelpoisuutta sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa

käsillä on kasvun vallankumous

kyllähän nämä nyt kuitenkin sellaisia asioita ovat mitä kannattaisi miettiä sekä kampanjakattoa että sitten sitä minkätyyppisiä todellakin nämä rahoituslähteet ovat

tämän selvityksen johdosta nimenomaan me halusimme lisätä voimavaroja muun muassa lähiliikuntapaikkojen lisäämiseen ja nuorten harrastusmaksujen tukemiseen ja viime budjetissa onnistuimme saamaan liikuntapuolelle lisärahoitusta näihin tarkoituksiin

mutta tällaisella keskustelulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa etteikö taas tammelantorilla ymmärrettäisi niin kuin edustaja zyskowiczinkin puolue on ymmärtänyt siinä vaiheessa kun on tehnyt sosialidemokraattien kanssa yhdessä sen ratkaisun että näinä aikoina kun yleisesti teemme säästäväistä politiikkaa yleisesti taitamme velkaantumista kyllä se tarkoittaa että me joudumme elämään niukilla

tätä tulemme jatkossa edelleen vahvistamaan

ja kuten täällä on hienosti todettu niin se on juuri niin että on tämä eräänlainen häpeätahra että meillä suomessa meillä jotka osaamme paljon asia voi olla näin

esimerkiksi niinistön kampanjassa oli yli kymmenen sellaista yritystä jotka käyvät arvopaperikauppaa tai eri rahoituspalveluita harjoittavat

puhemies

sitten on alueita joilla väki vähenee ja meillä on monenlaisia erilaisia tilanteita suomenmaassa ja me kaikkia näitä yritämme omin toimimme jollakin tavalla hillitä muun muassa pääkaupunkiseudulla vahvasti lisäämällä valtion tukea kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen

eli oikeastaan mitään suurta muutosta tässä ei tapahdu vaan nykytilanne säilyy mutta mikä olennaisinta säädöspohja tulee sitten perustuslain vaatimalle ja eduskunnan edellyttämälle lain tasolle ja se on tietenkin erittäin hyvä asia

me olemme panostamassa siihen että koteja ihmisille rakennetaan lisää myös valtion tuella

työministeriö pitää ja onko hyvä että arvoisa herra puhemies

ja vähän niin kuin edustaja sarkomaa totesi noista homeasioista niin minä olen kans sitä mieltä kun katsoo näitä toimenpide esityksiä niiden tällaista monipuolisuutta että kyllä jokaisessa ministeriössä pitää se homehenki se home henki sitten olla kyllä

itse en enää vastaa liikunta asioista mutta sydämessäni kannan tätä samaa huolta edelleen ja siksi on hyvä että asettamani työryhmän jonka tarkoituksena on vielä lisää kehittää näitä keinoja työ tulee valmistumaan maaliskuussa tältä osin

minulle on ainakin tullut palautetta että on erinomaisen oikein että nyt on nostettu pääomaveroa että nyt on miljoonaperinnöille pistetty lisäveroa ja että myös rikkaimmat maksavat enemmän veroa ja köyhemmät vähän vähemmän

arvoisa rouva puhemies

eivätkö nämäkin nyt ole semmoisia asioita mistä sitten voisi vähän käydä sitä keskustelua onko tämä oikeansuuntaista

todettakoon nyt tässä vielä kerran puhemies tämän eduskunnan edessä että olen kovasti tämän tarkastusvaliokunnan mietinnön jättämisen jälkeen usein tähän mietintöön vedonnut ja nostanut eduskunnalle aidosti hattua siitä että tämän työn myötä haluttiin tosissaan puuttua näihin homeongelmiin ja kysymyksiin miten laatua kaiken kaikkiaan voidaan parantaa

tämä keskustelu nyt vähän ehkä laajenee suhteessa siihen mitä kukakin on ennen vaaleja sanonut tai tehnyt

mutta mitä tulee tähän yhteisöllisyyteen niin esimerkiksi edustajan ja allekirjoittaneen kotikaupungissa tampereella meillä on meneillään lähiöhanke tesomalla jossa aivan hienolla tavalla täydennysrakennetaan sitä aluetta rakennetaan ostarille uusia tiloja asukkaiden omalle osallisuudelle missä nimenomaan nuoret pääsevät kohtaamaan ikäihmiset ja päästään kehittämään omaa asuinympäristöä viihtyisämmäksi

mielestäni me eduskunnassa nyt annamme selkeän signaalin hallitukselle että toimeen on tartuttava ja varmasti monet näistä asioista joutuisasti hallitus haluaa eteenpäin pistää

olen tänään viimeksi puhunut siitä että koulutiloja koulujen pihoja pitää saada paremmin käyttöön ja tässä olemme yhteistyössä ministeri kiurun kanssa käyneet keskustelua mitä voisimme tehdä tämän eteen ja hän varmasti osaltaan jatkaa tätä vastausta arvoisa herra puhemies

minä asun siinä lähellä olen muutaman kanssa siellä jutellutkin niin että luulen että tässä toriparlamentti on ihan yhtä mieltä puhemies

kyllä minä hieman olen pettynyt keskustan esityksiin siinä suhteessa että halutaan palkansaajien eläkeikää väkisin nostaa pakolla

on hyvä että rakennusteollisuus itse on lähtenyt sellaisiin toimenpiteisiin että etsitään miten voidaan rakentamisen laatua parantaa

kaikki nämä toimethan eivät suinkaan tule pelkästään tänne asumisen ja maankäytön sektorille vaan hyvin paljon näitä toimia löytyy sitten myös koulupuolelta terveydenhuollon puolelta ja muuta ja meidän ministeriössämme esimerkiksi on käynnissä hometalkoot joihin saimme nyt talousarviossa määrärahan jotta näitä talkoita voidaan jatkaa ja meillä on ikään kuin tällainen tietynlainen koordinoiva rooli tämän osalta

minä kyllä uskoisin arvoisa puhemies että esimerkiksi juuri näillä lähiöiden kehittämisprojekteilla mitä meillä on käynnissä me saamme viihtyisiä yhteisöllisiä ympäristöjä ihan konkreettisesti

meillä ympäristöministeriössä on hometalkoot meneillään ja kiitos eduskunnalle ja sen tarkastusvaliokunnalle ja koko eduskunnalle aivan hienosta homeasioita käsittelevästä mietinnöstä jota me täytäntöönpanemme sitten siellä meidän ministeriössämme

ei voi mitään

ihmettelen puhemies kovasti esimerkiksi perussuomalaisten linjaa tässä

ette varmasti ennen vaaleja kertoneet äänestäjillenne että aiotte leikata pienituloisilta eläkkeensaajilta työttömiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä

oikeastaan sellainen sisällöllinen muutos joka tulee korjausrakentamiseen

olen hyvin häkeltynyt siitä että perussuomalaiset haluavat lakkauttaa ympäristöministeriön

tänään esimerkiksi päiväkotiväki on kovin huolissaan tuolla barrikadeilla ja aion kyllä siihen mielenosoitukseen myös osallistua ja käydä tätä keskustelua että miksi vaalien alla puhuttiin niin toista

tämä arvostetun asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtajan puheenvuoro oli siinä merkittävä että minä myös olen ministerinä miettinyt hyvin paljon sitä että eihän tätä isoa ongelmaa ratkaise muuten yksi ministeriö tai esimerkiksi yksin valtio

tämä ei sinänsä muuta nykyistä tilannetta eli nykyäänkin tätä voidaan edellyttää mutta se mikä tässä nyt sitten korostuu on tämä sana pätevä koska tämä tuli myös eduskunnan terveisiä ajatellen tähän lakiin tällä tavalla kirjoitetuksi

me olemme talvivaarasta nähneet että todellakin me tarvitsemme vahvaa osaavaa resursoitua ympäristöhallintoa

mitä tulee perussuomalaisiin edustaja soini minä olen kyllä sitä mieltä kun kuuntelen teidän huutoanne täällä että kyllä olisi pitänyt ehdottomasti edustaja jouni backmanin kantaa teidät sinne säätytalolle

mutta yhtälö on mahdoton ellei tällä ole ympäristön kokoisia raameja

arvoisa puhemies

tämähän on sitten tarkoitus myöhemmin niin eräänlaisilla oppailla kuin sitten myös soveltamalla yhteen sosiaali ja terveyspuolella valmisteltavan lainsäädännön kanssa saada tarkemmin määritetyksi

kyllä minä puolestani sanoisin niin että kyllähän tämä hallitus muutti suunnan

nimittäin kyllä minä luulen niin että jos ei teissä itsessänne ollut miestä kävelemään sinne kanto olisi ollut paikallaan sillä kuinka montaa työmiestä työnaista eläkkeensaajaa työtöntä auttaa tämä huuto

viime kaudella suomi todellakin nimettiin veroparatiisien torjunnan kärkimaaksi siis että haluamme tällaiseksi ministeri jutta urpilaisen johdolla ja kyllä nyt suunta muuttui ja tämä kärkimaa ajattelu on muuttunut sitten jarrumiesasenteeksi

kelpoisuussäätelyyn kaiken kaikkiaan tässä lausuntokierroksen aikana liittyi muutamia huolia

rakennusteollisuudelta tuli positiivinen palaute tähän kevään riihen ratkaisuun

kyllä tämä puheenvuoro minkä sosiaali ja terveysvaliokunnan arvostettu puheenjohtaja äsken piti oli merkittävä ja tärkeä ja kertoo kyllä siitä että ihan näin asioiden ei pitäisi olla

ei varmasti yhtäkään

tässä lausunnossa ei oltu huomioitu vanhoja tutkintoja ja samoin liittyi epäselvyyksiä siihen mitä ne kelpoisuusvaatimukset tässä kaikista vaativimmassa luokassa

ruvetaan tekemään töitä eikä huudeta täällä

ja odotan myös minä mielenkiinnolla mitä ed

näin tapahtui ja resurssit ovat edelleen riittämättömällä leikatulla tasolla

lausunnonantokierroksen jälkeen tämä esitys on nyt siinä muodossa että kaikki nytkin olemassa oleva säilyy siinä suhteessa että edelleen nämä vaativuusluokitukset ovat samat ja nyt myös sitten aiemmat tutkinnot on huomioitu ja kelpoisuusvaatimukset ovat kaiken kaikkiaan samat

eikö käynytkin niin että hallitus oli vielä viime syksynä tuomassa tänne tätä veronkiertäjän armahduslakia ja vasta julkisen paineen alla tästä hullusta hankkeesta hallitus perääntyi

tämä on yhteinen kysymys

arvoisa puhemies

eikö ole niin että edelleenkin hallintarekisteri on pöydällä ja sitä ajetaan uudessa muodossa parhaillaan talousvaliokunnassa olevan lakiesityksen myötä

todellakin luulin käyttäväni jo äsken tätä varsinaista puheenvuoroa ja vähän aloittelinkin siihen suuntaan toteamalla noin yleisesti kuinka tärkeää on se että harmaata taloutta torjutaan ja veronkiertoa pistetään aisoihin

kyllähän tässä nyt täytyy rehellisesti oppositionkin jopa keskustan tunnustaa että tämä hallitus tekee ennätyksellisen paljon nyt sen eteen että työurat pidentyvät niin alkupäästä keskeltä kuin loppupäästä

se on positiivinen asia ja se selkeyttää kaiken kaikkiaan hajanaista ja päällekkäistä ja paikoin ristiriitaistakin säätelyä mikä tänä päivänä on ja sitä kautta myös sitten tietenkin viranomaistoiminnan ennakoitavuus ja yhtenäisyys paranevat ja myös kuntakohtaiset soveltamiserot vähenevät

tästä olemmekin juuri huolissamme muun muassa eläkkeensaajan verotuksesta ja siksi kannamme huolta siitä että hallitushan nyt nimenomaan aikoo tätä veroeroa omilla toimillaan kasvattaa

kiitos siitä että kansalaisjärjestöt media oppositiokin nostaa sinnikkäästi näitä epäkohtia esiin ja kääntymystä tapahtuu

ja kun me puhumme esimerkiksi nuorisotakuusta se on ihan mahtava juttu että tämä hallitus toteuttaa ensi vuoden alusta sen että joka ikisellä nuorella on oikeus jatko opiskelupaikkaan harjoitteluun

olemme erittäin huolissamme siitä että tähän hallituksen kokonaisveroratkaisuun ei liity yhtäkään elementtiä jolla kaikkein varakkaimmat kaikkein suurituloisimmat vuorineuvokset osallistuisivat verotuksen kautta lamatalkoisiin vaikka sitä on toivonut niin arkkipiispa mäkinen kuin kovin kovin moni muu

on hyvin tärkeää huomata että sdpn vaihtoehdossa meillä on omia esityksiä joilla voisimme sekä harmaata taloutta että veronkiertoa torjua

muutama ehkä kiinnostava huomio

tässä ei ole merkittäviä kustannuksia päinvastoin arvellaan että niin kotitalouksien kuin yritystaloudelliset vaikutukset voivat olla positiivisia

jos te sanotte ihan totisilla kasvoillanne että juu kun meillä oli vain pääministeri mutta meillä ei ollut valtiovarainministeriä ja sen takia emme saaneet tätä aikaan niin eihän se nyt näin voi mennä

esitämme sitä että näiden vakuutuskuorien eli kapitalisaatiosopimusten verovälttelyn mahdollistavia porsaanreikiä tukitaan

sitä ovat toivoneet ekonomistit jotka kertovat että tällaisilla hyväntekeväisyystempauksilla on korkeintaan veronmenetysseuraamuksia mikä tietenkin yhteisen hyvän kannalta on huono asia

julkistaloudellisesti muutamia lisäkustannuksia tulee tiedotukseen oppaisiin neuvontaan tämän tyyppiseen kansalaisen palveluun liittyvään toimintaan liittyen realistiseksi

me tiedämme että ministeri ihalaisen johdolla käydään toimenpiteitä läpi siitä miten kehitämme maailman parhaan työelämän tänne ja laadukkaamman työelämän suomen

eli kysyn teiltä käsi sydämellä

ja esitämme myös konsernilainojen korkovähennysoikeuden rajaamista

tämä esitys kuten sanoin tuotiin jopa ajoissa te toitte sen siinä vaiheessa kun teitte vaihtoehtobudjettinne eli tavallaan hommasitte siihen rahat samoista asioista mitä hallitus on jo tekemässä ja siitä teille kaikki kunnia hyvä niin

toivoisin että näistä sdpn esityksistä otettaisiin koppia sillä niinhän se puhemies on että verotuloja tarvitaan jotta me turvaamme lapsillemme hyvän päivähoidon koulun vanhuksillemme arvokkaan hoivan

sitten täällä lausuntokohdassa minua itseäni kiinnosti se kun täällä kerrottiin että on kiinnitetty huomiota esimerkiksi siihen että rakennushankkeeseen ryhtyvän kyky huolehtia velvoitteistaan vaihtelee suuresti esimerkiksi kertarakentajan ja ammattirakentajan osalta

viime kaudella tehtiin solidaarisuusvero nostettiin pääomaveroa tehtiin näitä elementtejä joilla myös hyväosaiset olivat mukana näissä yhteisissä lamatalkoissa ja toivoisin sitä samaa linjaa myös nykyiseltä hallitukselta

arvoisa rouva puhemies

kiitän edustaja mäkisalo ropposta erittäin ajankohtaisesta ja tärkeästä kysymyksestä

haluan kyllä todeta edelleen että se mihin käytämme sitran tuloja on esimerkiksi se että korjaamme lapsille homekouluja korjaamme niitä kirjastoja ja tämä on hyvin järkevää toimintaa

tämä edustaja braxin kysymys on hyvin tärkeä